niin kuin näkyy meillä on erilaisia käsityksiä sosialidemokraattienkin eduskuntaryhmän sisällä siitä miten tähän ruuan arvonlisäveron alentamiseen tulisi suhtautua

tuoko se oikean vastauksen siihen eriarvoisuuden kasvuun vai ei vahvistaako se sitä vai ei sitä on tietysti vaikea arvioida kun ei tiedetä millä tavalla sitten ruuan hinnan sehän sille kuluttajalle merkitsee kehitys tämän veron alennuksen myötä sitten tapahtuu

tasavallan presidentin viime itsenäisyyspäivän vastaanotolla tampereella kuultiin muun syviä tunteita nostattavan ohjelman ohessa vesa matti loirin esittämänä eino leinon runo lapin kesä

runon alku menee näin

suhteellisesti ottaen näin siis toistetaan useaan kertaan useissa puheenvuoroissa ruuan arvonlisäveron alennuksesta hyötyvät eniten pienituloisimmat kuten eläkeläiset opiskelijat ja yksinhuoltajien lapsiperheet siis suhteellisesti ottaen he hyötyvät tästä eniten

tuot olen aatellut ma useasti kun katson kansan tämän vaiheisiin

miks miestä täällä kaikkialla kaatuu kuin heinää miestä toiveen tosiaan miest aatteen tunteen miestä kaikki maatuu tai kesken toimiansa katkeaa

meill ukkoina jo syntyy sylilapset ja nuori mies on hautaan valmis jo

suhteellisesti ottaen ruuan osuus menoista on suurempi tietysti pienituloisilla ja siinä mielessä on oikein sanoa että suhteellisesti ottaen he hyötyvät heille ruoka on se suurin osa sitä välttämättömyyttä jonka kustannuksista on kysymys

leinon tapa hahmottaa pohjoisen kansan henkistä tilaa on edelleen hätkähdyttävä

elinikä on noussut kohisten leinon ajoista suomalaiset taiteilijat kaikilla aloilla menestyvät kansainvälisesti ja tuottavat kauneutta kanteleen soitto on monimuotoistunut ja ovet kansainvälisille musiikkimarkkinoille ovat jo avautuneet vaikkemme vielä ruotsin abban tasolla olekaan

suomalaisessa yhteiskunnassa on laajemminkin kun on tehty päätöksiä joihin liittyy etuuksien tasoa tai rahallisia saamisia tehty ratkaisuja suhteellisuusperiaatteella

on oltu kiinnostuneita siitä miten suhteellinen hyöty ihmisille kasvaa kasvaako jonkun suhteellinen hyöty enemmän tai vähemmän tai millä tavalla oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa toteutuu kun kaikki saavat suhteellisesti ottaen yhtä paljon

mutta jotain oikeaan osuvaa on leinon suomalaisuuden kuvauksessa edelleen

erilaiset vakavat mielenterveysongelmat ovat edelleen arkeamme liian moni mies ja nainen edelleen kuolee kesken toimiensa liian usein hengen aurinko sammuu yksilön kohdalla ennen kuin puolipäivän hetki on saavutettu varhaisen työkyvyttömyyden perusteena on kovin usein mielenterveyden ongelmat henkisen kestokyvyn kesken loppuminen

vähemmän on ollut puhetta sitten kun puhutaan näistä oikeudenmukaisuuskysymyksistä siitä mitä oikeudenmukaisuus on sen eurojen saamisen kannalta

tulevaisuusvaliokunnan mietintö on ansiokas paneutuessaan muun ohella yksilöiden henkisen kapasiteetin merkitykseen suomen tulevaisuuden tekemisessä

oikeudenmukaisuuden kannalta kuitenkin näin ajattelen jos ajattelee tavallisen ihmisen näkökulmasta eniten merkitystä on sillä mitä ihan oikeasti absoluuttisesti käteen tulee rahaa tai kuinka paljon sitä jää tulematta

se suhteellisuus ei kaupassa kun ruokaa ostaa merkitse mitään vaan se on se kassan näyttämä numero joka pitää absoluuttisella valuutalla maksaa

suhteellisuusetuisuuksista joita suhteellisuusperiaatteen mukaisesti meille osoitetaan tietysti prosenttiperusteiset palkankorotukset ovat yksi tämän tyyppinen rakenne jossa suhteellisesti ottaen kaikki saavat yhtä paljon rahaa prosenteissa

suomalaisen koulutuspolitiikan vahva perinne on ollut että koulun tehtävänä on antaa oppilaalle erilaisia valmiuksia ja taitoja joita hän elämässään ja työelämässä erityisesti tarvitsee

mutta tietysti tämä prosenttiperusteinen palkankorotussysteemi lisää tuloeroja lisää eriarvoisuutta suomenmaassa meidän systeemissä

vastaavasti samalla prosentilla aleneva verotus siis prosenttiperusteinen veronkevennyslinja myöskin lisää eriarvoisuutta koska ne veronkevennykset ovat isompia euroissa mitattuna siellä suuremmissa tuloluokissa kuin pienemmissä tuloluokissa

sivistysvaliokunnan lausunnossa jota hyvin esitellään tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä laajennetaan tärkeällä tavalla kasvatuksen ja opetuksen sisällöllisiä tavoitteita

koululla tulisi olla voimavaroja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua ei pelkästään keskittyä tietojen jakamiseen ja taitojen synnyttämiseen

no ruuan arvonlisäveron alentaminen tulee tietysti samalla prosentilla kaikkeen siihen ruokaan joka tämän verolainsäädännön piirissä on

yhteiskunnan ja myös työelämän ja kaiken luovan ajattelun ja uudistuksen kannalta on ensiarvoisen tärkeätä vahvistaa lapsen itseluotta musta ja lapsen uskoa omiin mahdollisuuksiinsa

kuitenkin on perustellusti osoitettu minusta vastaansanomattomasti että absoluuttisesti suurimman hyödyn saavat ne joille ruoka ei merkitse niin suurta osaa siitä omasta menotaloudesta eli ne joilla on varaa ostaa kalleimpaa ruokaa voivat valita ostavatko erikoiskallista ruokaa vai keskihintaista ruokaa ja millä tavalla suunnittelevat sen menunsa

vastaavasti pienimmän hyödyn euromääräisesti tästä arvonlisäveron alentamisesta saavat ne jotka ostavat halvinta ruokaa mainitsematta nyt mitään erityisiä elintarvikkeita tässä yhteydessä

konkreettinen tehtävä

kaunokirjallisuus on hyvä esimerkki siitä miten taide voi toimia maailmankuvan rakennusaineena siten että yksilö saa voimaa oman elämänsä arjen vaikeuksiin ja valintoihin

valtion tulevaisuusstrategian ajattelun keskeisenä osana tulee olla jokaisen yksilön hengen auringon kirkastaminen

oma kokemukseni on että naispappeuden torjuvien ihmisten vakaumus on luja ja vahva ja tavallisesti ankkuroituu heidän uskonnonvakaumukseensa

arvoisa puhemies

kiitos valiokunnille liikenne ja viestintävaliokunnalle ja valtiovarainvaliokunnalle ja sen jaostolle hyvästä työstä hyvistä valmisteluista ja mietinnöistä joiden pohjalta tämä meille kaikille hyvin tärkeä asia ylen rahoituksen turvaaminen ja tehtävien tarkempi määrittely saadaan nyt maaliin

vaikka näin on kirkko ei ole katsonut oikeaksi ottaa palvelukseensa henkilöitä jotka omantunnonsyistä kieltäytyisivät suorittamasta joitakin kirkon hyväksymiä virkatehtäviä

kiitos myös eduskuntaryhmien puheenjohtajille ja ministeri krista kiurulle viimesyksyisestä ei aivan helposta urakasta jossa tuloksena saatiin se yhteinen päätös ja sitoumus jonka pohjalta sitten hallitus voi lähteä vakain mielin hallituksen esitystä tekemään

jos omatunto ei tätä mahdollista on henkilön viisainta etsiytyä toisenlaiseen työhön ja tehtäväkenttään

asevelvollisuushan kohdistuu lähtökohtaisesti kaikkiin nuoriin miehiin

siksi yksilön omantunnonsuojan tarve vaatii erityistä huomiota

kaksi viimeistä yritystä ratkaista yleisradion hyvinkin suuria riskejä sisältävä rahoitusjärjestelmä sattumoisin tulin sitä juuri tänään ajatelleeksi tapahtuivat niin että ministerit liikenne ja viestintäasioista vastaava ja valtiovarainministeri joiden ministeriöitä molempia nämä nytkin käsillä olevat mietinnöt koskevat olivat samasta puolueesta viime kerralla kokoomuksesta ja tiedämme miten sen yrityksen kävi ja nyt sattumoisin tällä kerralla ministeri ja valtiovarainministeri ovat sdpstä

kutsumus terveydenhuoltoalalle hoitajan tai lääkärin ammattiin on tietysti kovin arvokas tärkeä asia

mutta kutsumus ei mielestäni voi tarkoittaa sitä että henkilölle syntyisi jokin oikeus vaatia itselleen erivapauksia joistakin virkaan tai työhön kuuluvista tehtävistä

oikeastaan toivoisi että meillä olisi sellainen perustuslain pykälä jossa todettaisiin että julkisen vallan tehtävänä on edistää yhteiskunnallista luottamusta erityisesti työmarkkinaosapuolten kesken

no oliko kysymys siitä että on eri puolue nyt tällä kertaa asialla vai oliko enemmän kysymys siitä että se viime vaalikaudella tehty yritys oli tärkeä jotta nähtiin että se tie on mahdoton ja sitten siitä viisautena oppien nyt eduskuntaryhmät ja ministeri vetivät tämän hankkeen maaliin

täällä on peräänkuulutettu paljon paikallisen sopimisen mahdollisuutta ja sitä että sitä kautta saataisiin joustavuutta ja ehkä työllistämiseen lisää vauhtia paikallisen sopimisen kautta

perustuslaki säätää siitä että kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen mutta perustuslaki ei säädä siitä että kukaan ei ole velvollinen ammatissaan tekemään niitä työtehtäviä joita hän pitää vakaumuksensa vastaisina

uskon että tällainen olisi mahdollista jos meillä lähtökohtaisesti olisi paljon parempi luottamus työmarkkinoilla osapuolten kesken työnantajien ja palkansaajien välillä

arvoisa puhemies

yhdyn edustaja satosen käsitykseen siitä että urheilu on osa kansallista kulttuuria ja koska urheilu on osa kansallista kulttuuria on ihan selvää että yleisradion tulee huolehtia myös tämän kulttuurin näkyvyydestä omilla kanavillaan

valiokunnat ovat nyt sitten eduskunnan työtä tehden jatkaneet siitä mihin näillä kahdella aikaisemmalla yrityksellä on lopulta päädytty

kokonaan eri asia on että terveydenhuoltoalalla työyhteisöissä organisaatioissa voidaan kollegiaalisesti pitää huolta jokaisen jaksamisesta ja joustaa ja antaa tukea tarvittaessa

kun tätä luottamusta voidaan rakentaa ja vahvistaa ja hallituksen toimin tukea niin silloin on mahdollista edetä siinä paikallisessa sopimisessa liittokohtaisissa sopimuksissa saada hyviä ratkaisuja maltillisia kustannuskehityksen kannalta ja toisaalta tehdä myös kokonaisvaltaisia ratkaisuja

viime aikoina yleisradio on tehnyt uudistuksia radiokanavien ohjelmasisällöissä

luottamuksen varassa lepää se millä tavalla meidän kilpailukykymme pääsee liikkeelle

sellaisia pitkiä urheiluselostuksia joilla on oma kiinteä intensiivinen yleisönsä on siirretty yle puheelle jotta uutislähetykset eivät katkaisisi näitä urheilulähetyksiä ja selostuksia juuri silloin kun maali on syntymässä esimerkiksi mikä olisi katastrofaalista urheiluyleisön kannalta

tämä rahoitusratkaisuhan on vaikean pohdiskelun ja väännön tuloksena syntynyt kompromissi johon eri eduskuntapuolueet lähtivät hyvinkin pitkältä matkalta ja hyvinkin painavin äänenpainoin sitten kohti toisiaan niin että siinä keskellä tultiin yhteen ja tulos on se jonka kanssa nyt on varsin hyvä elää vaikka varmasti siihen sisältyy myös ongelmia

on tärkeätä ettei kukaan hakeudu tehtäviin joissa joutuu toimimaan vakaumustaan vastaan mutta on tärkeätä myös että työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja että terveydenhuollon kaikki perustellut ja lailliset palvelut hoidetaan ammattimaisesti ilman tarpeetonta viivytystä

kiinnitin huomiota edustaja alatalon puheenvuoronsa alkupuolella esittämään kuvaukseen siitä miten yleisradion johtaja atte jääskeläinen oli pohdiskellut sitä että yle kenties voisi jakaa sisältöjään laajemminkin uutismedian käyttöön

arvoisa rouva puhemies

eli muutoksia on tehty ajatellen sitä urheilua seuraavaa yleisöä

sitten se toinen puoli tätä urheilun todellisuutta ja yleisradion suhdetta on se että näistä suurista kisoista kansainvälisistä kisoista joiden tv oikeudet ovat kalliita joudutaan käymään tiukkoja neuvotteluja jotta voidaan niitä lähettää ylen budjetin puitteissa

tätähän on pohdittu millä tavalla se voisi olla tällaista synergian luomista mutta huomasin että helsingin sanomien puolelta taidettiin suhtautua tähän siten että pidettiin sitä vähän arveluttavana ja eräs seuraus tällä saattaisi olla se että kansainväliset viestintäyhtiöt kuten google ottaisivat ne sisällöt käyttöön

jos itse ajattelen niin nämä rinta kaarella pidetyt puheet sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta eivät aivan kaikkia suomalaisia tavoita niin kuin me toivoisimme niiden tavoittavan joten haastetta tämänkin mallin kanssa on mutta tämä on varsin hyvä monessa suhteessa

lauantaina ajoin autolla turusta huittisten suuntaan ja kuuntelin radiota radio oli auki autossa ja sieltä tuli uutisia kahdesta mustasta pilvestä jotka ovat suomen päällä

suomi tuskin pystyisi rajoittamaan tätä ylen sisällön jakamista vain suomalaiselle kotimaiselle medialle vaan saattaisi olla niin että sitten kansainväliset mediat saisivat sen käyttöönsä ja siitä syntyisi ennemminkin ongelmia suomalaiselle medialle

paljon oikeudenmukaisempi kuin se poistuva tv maksu ja paljon oikeudenmukaisempi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi kuin se mediamaksumalli olisi ollut

mutta jos se ei ole tuottoisa bisnes niin silloin tietysti herää kysymys siitä kuinka paljon yleisradio voi tulla urheilukulttuuria vastaan ja huolehtia siitä että riittävän laajasti juuri sellainen seuratasoinen suomalaiseen kulttuuriin kuuluva urheilu tulee näkyviin yleisradion kanavien kautta

ne ensimmäiset uutiset koskivat sitä uudelleen ja uudelleen miten tämä islannin tulivuorenpurkauksesta nouseva tuhkapilvi levittäytyy ja kulkee maamme päällä ja miten se vaikeuttaa lentoliikennettä ja niin edelleen

toinen musta pilvi josta tuli uutisia uudelleen ja uudelleen oli ministeri vapaavuoren aamulla antama haastattelu ohjelma jossa hän kertoi siitä millä tavalla hänen oman ministeriönsä virkamiehet olivat kertoneet että heihin kohdistuu painostusta että valmisteltaisiin tietynlaista lainsäädäntöä jolla ei ole eduskunnassa tukea tai jolla ei ole ehkä ministerin tukea takana ollenkaan

toinen iso asia tämän rahoitusratkaisun lisäksi on tämä uusien palvelujen ennakkoarviointi josta perustuslakivaliokunta kävi laajan keskustelun ja asiantuntijakuulemisen ja josta on täällä keskusteltu tänäänkin ja silloin kun hallituksen esitys oli lähetekeskustelussa ja valiokunnat ovat sitä pohtineet sitten myös tahoillansa

vapaavuori oli kertonut radiouutisten mukaan että ministeriön virkamiehet olivat kokeneet tällaisen painostuksen sähköpostitse tapahtuvan painostamisen uhkaavaksi

kuitenkin on kysymys siitä että nyt lakiin kirjataan käytäntö joka on ollut jo olemassa yleisradion hallintoneuvoston työjärjestyksessä ja jota käytäntöä on jo myös noudatettu yleisradion toiminnassa eli tätä ennakkoarviointia on toteutettu jo kutakuinkin sillä tavalla kuin nyt sitten säädetään laissa että sitä pitää toteuttaa

pidän tällaista uutista merkkinä siitä että jokin hyvin musta synkkä pilvi leijuu meillä suomessa tämän poliittisen instituution ja demokraattisen instituution päällä ja meillä kaikilla on eduskunnassa tavattoman paljon tehtävää oman uskottavuutemme ja tämän pilven häivyttämiseksi tämän maan päältä

uutta minkä valiokunta toi ja mikä oli mielenkiintoinen lisäys on että ennakkoarviointi voidaan tehdä myös siitä jos yleisradio on tekemässä päätöksen jostakin palvelusta luopumisesta

valiokunta on tätä varmasti harkinnut ja nähnyt viisaaksi että näinkin voidaan tehdä että kaikkia vähänkin isompia muutoksia tehtäessä voitaisiin suorittaa ennakkoarviointi

arvoisa rouva puhemies

kolme asiaa jotka liittyvät sitten ajankohtaisiin tilanteisiin ja vielä niin kun katsomme vähän eteenpäin ja tulevankin vaalikauden haasteita kun tästä on eteenpäin ponnistettava

ajattelen että lisääntynyt eriarvoisuus ja eriarvoisuuden torjuminen on yksi niitä kaikkein keskeisimpiä haasteita joita on ollut tämän hallituksen käsissä ja tulee olemaan seuraavankin hallituksen käsissä

tilastojen mukaan on nimittäin niin että eriarvoisuus näyttää kasvavan silloin kun taloudellinen nousu käynnistyy ja nyt kun on joitakin merkkejä siitä ja vähän enemmän toiveita että taloudellinen nousukausi seuraavalla vaalikaudella alkaa ja jollakin vauhdilla sitten etenee meidän tulisi erityisen tarkkaan seurata sitä miten käy tämän eriarvoistumisen kanssa miten tuloerojen miten kaiken muun eriarvoistumisen jotka ovat kytköksissä

nythän lapset on jos ajattelen näitä ikäryhmiä siellä mainittu ja nyt on lisätty nuoriso tänne ylen tehtävään lakimääräiseen tehtävään

sekin on asia josta yle omissa strategisissa linjauksissaan on jo tehnyt päätöksiä

on todettu että me tavoitamme nuorisoa yleisradion kohderyhmänä verrattain heikosti muihin ikäryhmiin verrattuna ja sen takia tämä vastaa niitä havaintoja joita yleisradio tahollaan on tehnyt

siihen liittyy pienituloisuutta sairastavuutta heikkoa palveluiden käyttöä matalaa koulutusta päihdeongelmaa ja niin edelleen kaikki päihdeongelmainen terveys mielenterveysongelmaa jnp

tätä meidän tulee erityisesti pitää silmällä ja valmistautua siihen tilanteeseen myös että vaikka talouskasvu tuottaa paljon hyvää ja se on tarpeellista kaikki toivomme sitä niin pitäisi katsoa miten pysyvät kaikki mukana

se on varsin kiireinen aikataulu ajatellen sitä että siinä tämän tulevan lainkin mukaisesti pitää olla myös saamelaiskäräjien lausunto

eikä kyse ole vain siitä että tilastot näyttäisivät että noususuhdanteessa optiovoitot lisääntyvät

näitä eriarvoisuusasioita voidaan torjua kun pidetään huoli siitä että asiakasmaksut sosiaali ja terveydenhuollossa eivät nouse kohtuuttomiksi ja että omavastuuosuudet pysyvät matalalla ja että lääkekorvauskatot ja muut ovat riittävän alhaalla

kolmas sellainen pieni asia joka täällä on muutoksessa uudistuksessa mukana on tämä säilyttämistehtävä että näiden sisältöjen tuottamisen kehittämisen tämän luovan työn lisäksi yleisradiolle sälytetään annetaan tämä arkistointi ja säilyttämistehtävä

palveluseteliuudistus jota on laajennettu tämän hallituksen aikana antaa paljon mahdollisuuksia tilapäiseen joustavaan palvelujen kehittämiseen mutta siinä on myös paljon uhkia sen suhteen että eriarvoisuus kasvaa kun kunnilla on aika suuri vapaus itse päättää millä tavalla ja kuinka paljon asiakas joutuu itse omalla rahalla osallistumaan palvelujen hankintaan

arvoisa puhemies

hyvillä mielin luen sitä mietintöä siinä mielessä että tähän julkisen palvelun tehtävän määrittelyynhän on korostunut paljon odotuksia kaupallisen median puolelta ja ehkä laajan yleisönkin puolelta

toinen asia joka on minusta keskeinen jo tällä hetkellä ja etenkin ajatellen seuraavaa vaalikautta on tuottavuuden lisääminen julkisella puolella ja kuntataloudessa

että kun nyt sitä rahaa yleisradiolle tulee niin miksei siitä tehtävästä yleisradion julkisen palvelun tehtävästä sen laajuudesta ollenkaan käydä keskustelua

meillä tilanne on se että vaikka nyt on työttömyys kasvussa ja se on meidän keskeinen ongelmamme myös talouden kestävyyden kannalta niin yhtä kaikki meillä terveydenhuollossa ja sosiaalipuolella tulee olemaan vakavaa työvoimapulaa on jo nyt ja tulee olemaan jatkossa

minusta valiokunta on tehnyt nyt ansiokasta työtä on kirjattu tänne kuitenkin kohtalaisesti yleisellä tasolla pysyen julkisen palvelun tehtävän määrittelyn perustana olevia asioita

ei näytä siltä että sinne tulee työvoiman ylitarjontaa

täällä mietinnössä nostetaan esiin kiinnitetään huomiota ohjelmiston laadun kehittämiseen yleisösuhteeseen uusien palvelujen rakentamiseen ja siihen miten ohjelmat tavoittavat erilaisia yleisöjä

kunnissa vallitsee syvä levottomuus kun ei ole oikein selvyyttä siitä mihin paras hanketta viedään ja mikä on kuntien tilanne minkälaisia yhteistyöalueita terveyspiirejä ja muita kehitellään

aika suoraviivaisesti myös sitten valiokunta kehottaa siihen että yle toteuttaa ja kehittää näitä laadullisia kriteereitä ohjelmilleen

siinä on paljon epäselvyyttä mutta myös halua itse kehittää omaa tuottavuutta mutta hallituksella ja täällä valtiovallan puolella on vastuu siitä että rakenteet saataisiin kuntoon ja tämä jatkuva muutos rauhoittumaan koska se jos mikä jatkuva muutos kuormittaa myös henkilöstöä ja aiheuttaa työssä uupumista ja voimavarojen hukkaantumista

samoin valiokunta kehottaa yleisradiota paneutumaan toiminnan vaikuttavuuden arviointiin nykyistä enemmän

kaikki nämä ovat varmasti tärkeitä asioita ja huomioita ja kuvastavat sitä miten vakavasti valiokunta on paneutunut omaan tehtäväänsä pohtiessaan yleisradion julkisen palvelun tehtävän luonnetta

toinen asia rakenteiden lisäksi jolla on valtava merkitys tuottavuuden kannalta ja josta olemme täällä monesti puhuneet on nämä terveydenhuollon ja muut yhteiset tietojärjestelmät jotka eivät ole valtakunnallisesti ongelmattomia vaan siellä on paljon solmuja ja vaikeuksia monenmoista erilaista järjestelmää jotka eivät toimi keskenänsä

joissakin kohdin kun katson sitä paitsi kansanedustajana myös hallintoneuvoston puheenjohtajana herää kyllä se kysymys lähestyykö valiokunta jo vähän sellaista käsitystä itsestään tai hallintoneuvostosta että kuitenkin tällainen ohjelmaneuvostotyyppinen tehtävä voisi hallintoneuvostolla olla kun täällä annetaan ohjeita siitä millä tavalla ja millä edellytyksillä kanavaprofiileja voidaan kehittää kuinka suuria muutoksia voidaan tehdä tai mitä pitää ottaa huomioon kun muutoksia tehdään

tässä meillä on sellainen iso haaste jossa voidaan kun se saadaan kuntoon lisätä tuottavuutta vähentää henkilötyövoiman tarvetta suunnata henkilötyövoimaa asiakastyöhön ja antaa näiden tietojärjestelmien hoitaa kun ne toimivat yhteensopivasti näitä asioita sujuvalla tavalla